herra puolustusministeri taikka herra pääministeri miten vain mitkä perusteet nyt tässä lopullisessa päätöksessä ovat kaikkein painavimpia vähän tarkemmin ottaen kun päätöstä teemme ajatellen puolustusvoimiemme ilmavoimiemme suorituskykyä

mikä ratkaisee loppumetreillä päädytäänkö ja millaiseen harjoitukseen päädytään

herra puhemies

herra puhemies

tässä ehkä on niin kuten edustaja niinistökin viittasi että me täällä suomessa kuvittelemme olevamme parempia kuin todellisuudessa kuitenkaan olemme

jaoston puheenjohtaja asiaa esitellessään korosti tämän verkon supistamista sillä että tämähän on poliittinen kysymys tämä on poliittinen päätös

parin miljoonan säästöllä on aiheutettu ja aiheutetaan isoa poliittista vahinkoa joka jatkuu vain näin jos linjaa ei korjata

kysymys kuuluukin siltä pohjalta

miten hallitus on omalta puoleltaan huolehtinut siitä että tämän strategian toimenpiteet on alettu viedä täytäntöön ja käytäntöön joka puolella valtionhallintoa julkista hallintoa ja myös elinkeinoelämässä ja kaikessa muussakin

kun tässä haetaan näitä ulospääsyteitä edustaja haavisto viittasi erääseen mahdollisuuteen suomi talosta on puhuttu paljon pohjoismainen yhteistyö on nykyisin kaiken hehkutuksen kohteena kaiken poliittisen hehkutuksen kohteena

meillähän on ollut suomessa erittäin hyvä käytäntö ainakin muutaman vuoden ajan siitä että puolustusvoimauudistuksia muutoksia pohjustetaan oikein kunnollisella selontekokäsittelyllä

herra puhemies

jos tämä uudistus olisi tehty koko maata koskien kaikki nämä heikot kohdat jos suhteellisuus ei toteudu mukaan ottaen silloin voitaisiin asioihin suhtautua eri tavalla kuin nyt suhtaudutaan meillä itä suomessa ja meillä savossa

nyt tästä käytännöstä on poikettu ja tulee jälkeenpäin sellainen kuva että se on ollut aivan tietoinen poliittinen harkinta ja päätös että poiketaan siitä käytännöstä että selonteko pohjustaa näitä vaikeita puolustusvoimauudistuksen erilaisia toimenpiteitä

uudistushan voi olla joko hyödyllinen taikka haitallinen uudistus noin yleiseltä kannalta

jos hallituksella on siihen syy niin perustelkoon sen täällä eduskunnan edessä että tämän takia emme ole voineet tuoda tätä asiaa tänne eduskunnan käsiteltäväksi

kiire ei ole oikea perustelu koska tämä selonteko olisi voitu tehdä parlamentille varsin hyvin viime syksynä jouluun mennessä

eli joutuu kysymään miksi eduskunta sallii sen että sen yksimielisesti ottaman kannanoton puolustusvoimauudistuksen parlamentaarisesta käsittelystä yli on tallottu ja me emme täällä tee tälle asialle yhtään mitään vaan hyväksymme ja seuraamme sitä katseella

kun puhutaan fundamenteista niin silloin kai tarkoitetaan myös ministerin ajattelutavassa kolmea asiaa

näitten varassahan tässä on eletty ja eletään nytkin koko ajan ja varmaan aika laaja toive on se että myös jatkossa voitaisiin aika pitkälle mennä näillä fundamenteilla

herra ministeri jos on niin että tämä ei ole mahdollista voisitteko te jollakin tavalla hahmotella sitä mitkä ovat ne uudet fundamentit joittenka varassa suomi sitten puolustustaan hoitaisi jos resurssit eivät anna varaa jatkaa tällä nykyisellä ajattelutavalla

kyllähän se tärkeää on että hallitus kuitenkin hyvissä ajoin informeeraa eduskuntaa ja asianomaisia valiokuntia näin tärkeässä ja näin herkässä asiassa ettei pääse syntymään sitten tämmöisiä hässäkkätilanteita

herra puhemies

sehän on selvä asia että suomi ruotsi ja norja harjoittelevat siellä pohjoisessa ovat tehneet sitä vuosia ja tekevät koko ajan mutta tässä on kysymys uudesta askeleesta

ruoka energia ja vesi ovat iso ratas maailmassa muuttaen maailman kulun suuntaa melko varmasti puhdas ruoka sen riittävyys turvallisuus uusiutuva energia laajasti ymmärrettynä puhdas vesi ja vesiosaaminen

mennään siis suorittamaan ilmavalvontaa nato jäsenmaan pyynnöstä sen alueelle tekemään sille ikään kuin palvelus kysymys on sen tehtävän toteuttamisesta ja sitten vielä sen johdossa

nythän media jälleen kerran pakotti hallituksen kertomaan eduskunnalle tämän asian sen kuinka asioitten todellinen laita oikeastaan on

siitä syntyy semmoista epäluuloa epäluottamuksen ilmapiiriä hallituksen ja eduskunnan väliin vaikka sitä ei välttämättä edes halutakaan

arvoisa puhemies

luulisi että tämä kolmikko antaa suomen kaltaiselle maalle erinomaisia mahdollisuuksia ei vain hoitaa omia asioitaan vaan myös osallistua maailman suurten ongelmien ratkaisemiseen ja hyötyä siitä erittäinkin merkittävällä tavalla kansallisesti

ministeri niinistö on varmaan pannut jo merkille sen että täällä useammassa puheenvuorossa on tähän vapaaehtoisuuspakko kysymykseen puututtu rakentavassa hengessä

herra puhemies

jos eduskunnassa syntyy keskustelujen kautta laajahkoa mielipidettä että tässä asiassa täytyy vapaaehtoisuuden olla se päälinja ministeri niinistö katsotteko että voisitte olla keskustelemassa ja muuttamassa tätä peruslähtökohtaa nykyisestään tänne vapaaehtoisuuden suuntaan miltä nyt vaikuttaa

herra ministeri te olette kauas katsova mies

toisekseen me puhumme täällä nyt äärimmäistilanteesta sota tai kriisi joku erittäin vakava tilanne joka uhkaa kansakuntaa tavalla taikka toisella

herra puhemies

haluan korostaa sitä että näihin kaikkiin pitää varautua juuri sillä tavalla kuin olemme tekemässä ja tehneetkin mutta korostan vielä että moniin tapauksiin viisas ulkopolitiikka ennakoiva ulkopolitiikka hyvät suhteet eri suuntiin ovat kuitenkin se ensisijainen tapa pitää tämä kansakunta rauhassa ja turvassa

olennaista minusta on myös se että korjausvelkaa ei tulisi lisää että ei rakennettaisi uusia mätiä taloja rakennuksia että edes stoppi saataisiin tähän ketjuun

silloinkin tehtiin oikeita valintoja

edustaja reijonen jo antoi vastausta että suunnittelussa rakennusvalvonnassa hoidossa kaikissa näissä on vastuu pettänyt

ensinnäkin euroopan unioni on suomen kannalta turvallisuusyhteisö ja iso virta vie siihen että euroopan on otettava entistä enemmän vastuuta omista asioistaan

tämä on realiteetti joka on silmiemme edessä ja tätä taustaa vasten euroopan unionin pitää myös tehdä omia päätöksiä että se pystyy vastaamaan jäsenvaltioiden ja kansalaistensa turvallisuustoiveisiin ja vaatimuksiin

sitten toinen pointti lyhyesti

sotilaallisen iskun välttäminen on tärkeä tavoite ja toivottavasti se onnistuu tällä poliittisella prosessilla koska sen vaihtoehto kyllä sisältää suuria arvaamattomuuksia ja suuren katastrofinkin aineksia jos niin kävisi

yhtä asiaa kysyn